näin voitaisiin vapauttaa rautatieliikennettä joka ruuhkauttaa salpausselällä kulkevia ratoja ja myös tampereriihimäki välistä rataa tuntuvasti tänne pääpoikkiradaksi nimeämälleni radalle

arvoisa puhemies

jos maatilayrittäjänä on nainen leski niin hänet yleensä katsotaan emännäksi vaikka hän käytännössä tekee yrittäjän työn

keskustan eduskuntaryhmä katsoo ettei lahjusrikoksia koskeva työryhmän ehdotus täytä grecon suosituksissa asettuja vaatimuksia eikä työryhmän työssä ole sovellettu paremman säätelyn toimintaohjelman periaatteita

se on tärkeää kaikin tavoin ja yksi tekijä siinä on silloin mikä on se ryhmäkoko opetusryhmä minkälainen henki siinä on

eläkkeen maksamisessa olisi hyvin toivottavaa että myös nainen rinnastettaisiin tasa arvoisesti maatalousyrittäjänä isäntään ja hän olisi oikeutettu samaan eläketurvaan

samalla se voisi palvella myös transitoliikennettä itärajan takaa ja itä suomessa olevien ja niille seuduille tulevien kaivosten liikennettä esimerkiksi harjavallan tehtaille

arvoisa puhemies

ministeri sirkka liisa anttilalle on annettava täysi tunnustus siitä saavutuksesta että maidon ja naudanlihan tuotannon osalta on päästy näihin ratkaisuihin jotka hän ministerinä äsken esitteli

jos on pienempi ryhmä siellä opitaan tuntemaan opettaja tuntee oppilaat ja se on hallittavissa helpommin

rikoslainsäädännön uudistaminen grecon suositusten mukaisesti tulee valmistella ja asiantuntijakuulemisissa valiokunnissa käsitellä huolellisesti laajapohjaisella asiantuntemuksella ja kiinnittää erityisesti huomiota siihen ongelmaan jota rikosepäilyt yleensä aiheettomina jo saattavat aiheuttaa poliitikoille poliitikoiksi pyrkiville ja joka saattaa vaarantaa demokratiaa

länsirannikon satamissa on vapaata kapasiteettia sekä satamakapasiteettina että myös laivojen kuljetuskapasiteettina suomesta ulkomaille

suomalaisen talonpojan kannalta ole täysin vieras malli tämä eun niin sanottu terveystarkastuksen periaate on täysin vieras malli jossa muun muassa viljan osalta on tuki siirretty tuotannosta pinta alaan

arvoisa puhemies

mutta minä toivon että tällaista pohdiskelua kunnissa käydään ja toivon mukaan ei tulisi niitä ristiriitoja joita voi tulla ei vain puolueitten välillä vaan kunnallisten päättäjien kesken kun näitä ratkaisuja tehdään

arvoisa puhemies

tuon tämän voimakkaasti esille ja samalla toivon että maan eteläpohjois suuntaisessa liikenteessä rata joka on hyvässä kunnossa ylivieskahaapajärvi välillä mutta haapajärvisaarijärvi välillä ja edelleen saarijärveltä äänekoskelle varsin heikossa mutta kuitenkin puutavaraliikenteen käytössä olevassa kunnossa tulisi käyttöön todella eteläpohjois suuntaisena vaihtoehtona ja hyvin tarpeellisena käyttöratana kun pohjanmaan päärataa kunnostetaan

tämä on hyvin outo käytäntö mutta ministeri anttila on tehnyt voitavansa näissä

toivon että valiokunnassa etsitään tähän keinoja

keskustelu

todella tärkeää on pitää huolta siitä että nähdään lapsiin ja nuoriin panostaminen sijoituksena sillä siitä on kysymys sijoituksesta joka tuottaa hyvän tuoton ja koron

uimisen stones roxanen selvitetään maa ja metsätalous voi liukut

minä toivon että kun näitä asioita valiokunnassa pohditaan ja myös sata komiteassa pohditaan niin selvitetään mikä vaikutus tällä olisi kotimaiseen kulutuskysyntään ja kotimaisiin markkinoihin jos ihmisillä olisi edes minimiostovoima hieman parempi kuin mitä se tällä hetkellä voi olla

lähetekeskustelu vetistelläänpää veistoksen mää yhdestoista sijan lakialoite osamaksukaupasta tulla yks kylän muut

mutta jos tähän sijoitukseen ei ole varaa niin sitten me joudumme maksamaan jälkilaskua joka on hyvinkin kallis

arvoisa puhemies

käsiteltävänä oleva asia on hyvin tärkeä ja tässä hallituksen esitys on ollut hyvin paikallaan

pursistertettaisi elätetään talousvaliokunta

edustaja

kun henkilö joka saa luottamuksen olla ehdonalaisen vankeuden valvojana niin hän on hyvin yksin jätetty tuossa tehtävässä

se on täysin palkaton ilman kulukorvauksia oleva tehtävä ja kuitenkin kysymys on hyvin tärkeästä tehtävästä varsinkin silloin jos tämä tehtävä on uskottu jollekin muulle henkilölle kuin poliisiviranomaiselle

monet muistavat ajan muutaman vuoden takaa jolloin vielä pankkien talletustilit olivat korkotulon osalta verovapaat

ja nyt työn yleiskeskus

salolaiselle haluan lausua että kyllä ihan aidosti katson että jos suomessa halutaan suurpetoja suojella niin niitä pitää olla tasaisesti koko maassa ja myöskin lähellä siellä missä on ihmisiä jotka voivat käydä näitä petoja seuraamassa ja niihin tutustumassa

tuntuisi siltä että ilmeisesti tämä prosessi lähdeveron perimiseksi näistä maksaa ehkä saman verran pankeille ja kaikille muille asianosaisille kuluja kuin mitä se tuottaa

silloin juuri tämän kaltainen kohde olisi aivan sovelias ja aito

näkisin kansalaisten säästäväisyyden ja oman talouden luomisen ja vaalimisen pohjalta mielekkääksi että pankkien talletustilien korot olisivat verovapaat

monet kansalaiset ovat huolissaan siitä että jos jotain haluaa luoda tulevaisuuden turvaksi millä tavalla tuon turvan säilyttää

on ulkomaisia pankkeja mutta me tiedämme myöskin sen että vaikka nämä lupaavat korkeata tuottoa ne ovat osaltaan enemmän tai vähemmän myös riskejä täynnä

ja tavalliselle ihmiselle joka työstään saa toimeentulon tai eläkkeen ja jolla ei ole aikaa seurata pörssikurssien muutoksia nämä ovat hyvin etäisiä ja vieraita eivätkä välttämättä pankkien sijoitusneuvonnatkaan ole mainostetusta asiantuntemuksestaan huolimatta mitään vakaita

monethan ovat tunnettujakin pankkeja kohtaan hyvin pettyneitä kun ovat kokeneet saaneensa neuvoja jotka eivät ole vastanneet sitten niitä odotuksia mitä pankin asiakas on asettanut

siksi tavalliselle suomalaiselle pankkitalletus paikalliseen pankkiin usein luotettavaksi koettuun pankkiin tuttujen ja turvallisten ihmisten kanssa asioidessa on se turvallinen tapa hoitaa taloutta

tällä lakialoitteella olen arvoisa puhemies halunnut synnyttää ajatusta että palaisimme siihen että lähdeverokäytännöstä pankkitalletusten osalta luovuttaisiin ainakin käyttö ja tavallisten talletustilien osalta

tällöin kansalaisia voitaisiin myöskin kannustaa omaan vastuulliseen taloudenhoitoon

en millään tavalla halua pilata tätä tunnelmaa

koulussakinhan on vanhastaan lapsille opetettu että kun vie rahan pankkiin niin sitten jonkun ajan kuluttua sieltä saa enemmän rahaa mutta nyt tällä hetkellä verottaja siitä vähäisestä korostakin on vienyt vielä oman osansa jotenka tässä on vähän tämä kasvatuksellinenkin puoli kohta kriisissä että kuinka voidaan kannustaa kansalaisia säästäväisyyteen kun rahasta sen vähäisestä korostakin osaltaan menee veroon

kun minä olen kohdannut läheltä no karhuun nyt on ollut viitisenkymmentä metriä matkaa ilvekseen muutama metri ahmaan parikymmentä metriä susiin viitisenkymmentä metriä niin minun täytyy sanoa että kyllä ilves tuolla luonnossa on upea eläin

kun sen kohtaa niin se on todella upea eläin voimakkaat liikkeet ja menee niin nopeasti karkuun että perässä ei taatusti pysy

toivon että asianomainen valiokunta kiinnittää asiaan huomiota ja harkitsee vakavasti tavallisten käyttö ja talletustilien korkotulojen verovapautta

sitä vastoin sudet ovat liikkuneet paljon hitaammin karhusta puhumattakaan ja näin ollen minun täytyy sanoa että kyllä nämä eläimet minä olen voinut kohdata näin mutta minä sanon että monet ihmiset kokevat pelkoa ja minä ymmärrän että jotkut kokevat pelkoa jos sipoonkorpeenkin petoeläimiä

siinä ollu semmosia kunniakkaita tulee

yleinen yleiskeskustelu on kertynyt ryhdytä yksityiskohtaisen kesällä eduskunta hyväksyy hallituksen mutta minä sanon että ne ovat olleet semmoisia kunniakkaita kohtaamisia kun minä olen pedon tavannut

arvoisa puhemies

tämän päivän uutisiin metsäteollisuuden supistuksiin liittyen voi vain todeta että entistä tärkeämmäksi tulee liikenneinfran niin maantien yksityisteiden kuin erityisesti rautateitten kuljetuskyky

nyt joudutaan kuljettamaan raaka aineitakin entistä pitempiä matkoja kun lähellä olevia tuotantolaitoksia supistuu kartalta ja tämän vuoksi entistä enemmän täytyy panostaa siihen että kuljetusmahdollisuudet ovat olemassa kaikilla väylillä ja erityisesti rautateitten merkitys korostuu tässä yhteydessä

arvoisa puhemies

käsiteltävänä oleva lakialoite on varsin perusteltu

eräs rajoittava tekijä on yllättävästi vaunukaluston rajallisuus

täällä päivällä ja illalla viitattiin puheenvuoroissa muun muassa transtechin vaunutehtaaseen kainuussa

tällaisia sodasta johtuvia erityisolosuhteita ovat olleet muun muassa kaupunkien pommituksiin liittyneet suojautumiset ja paot pohjois suomen ja karjalan evakkomatkat tai siviilisairaanhoidon poikkeustilanteet sodan oloissa

nyt on todettava että allergiat ovat ihmisille eri syistä mistä niitä aiheutuu todellinen ongelma ja vaiva

suomessa pitäisi tehdä lisää myös tavaravaunuja puutavaran kuljetustarpeita varten jotta puuta voitaisiin kuljettaa ilmasto ja ympäristöystävällisesti kiskoilla

tästä samasta kysymyksestä ovat useat kansanedustajat tehneet eri vuosina aloitteita kirjallisia kysymyksiä ja tämäkin lakialoite on hyvin samankaltainen kuin on vuosia sitten silloinen kansanedustaja niilo keränen täällä eduskunnassa tehnyt

samoin koko rautatieverkko pitäisi ottaa tehokkaaseen käyttöön

toivon että tätä kautta asia etenisi parhaaksi

tänä iltana on käytetty paljon kärkeviä puheenvuoroja myöskin tässä asiassa

ymmärrän että porista etelään on yhteys suoraan tampereelle mutta näen että liikennettä voitaisiin hyvin paljon tässä maassa kuljettaa tätä pisintä poikkirataa pitkin ja siihen liittyvien savon karjalan ja pohjanmaan ratojen yhteyk sien kautta

toivon että nyt kun sodan ajan sukupolven edustajia vielä on keskuudessamme kaikkien saamat vammat ja vahingot sikäli kuin mahdollista on saatettaisiin sotilasvammalain korvausten piiriin

saimaan kanavalla on historian aikana siitä lähtien kun saimaan kanava on ollut eri paikassa ja eri muodoissaan ollut suuri merkitys erityisesti silloin kun muut kuljetusmuodot ovat joko puuttuneet tai niillä ei ole ollut sitä merkitystä kuin on nyt

silloin länsirannikon satamat olisivat hyvin keskeisessä asemassa

jos tunnetaan ihmiset ja tunnetaan olosuhteet niin silloin myöskin voidaan valvoa verotusta paljon paremmin

katson että tämän päivän metsäteollisuuden asettamat haasteet ovat haasteita myös kuljetusväylille mukaan lukien uitto

eilen olin kokouksessa jossa näytettiin kuvia työmailta joilla työturvallisuus oli tipotiessään ja tämä ei tapahtuisi siellä missä on asianmukaista valvontaa

eduskunta hyväksynee mietinnön mukaisen kannanoton selonteon johdosta

mutta samassa yhteydessä haluaisin nostaa esille myös perinteisen puutavaran uiton suomen vesistöissä ja myös muiden vesistöjen mahdollisesti tarjoamat kuljetusliikenteen mahdollisuudet

hyväksyttyä

ja eduskunnan seuraava täysistunto on

kesk kiveen

arvoisa puhemies

kk murskaus oyn yhdestoista yhdeksättä kello kuusitoista alkaen ja tämä toisi sato on päättynyt

vuorossa oli keski suomessa jyväskylän kaupungissa toimiva kankaan paperitehdas joka toimii kylläkin aivan jyväskylän kaupungin cityssä ja jota on mainostettu tehtaana jossa ympäristöystävällisyys on otettu huomioon tällaisessa kaupungin ytimessä toimivassa citytehtaassa

arvoisa puhemies

tämä tekee erittäin korkealaatuisia erikoispapereita muun muassa kotitalouksien leivontakäyttöön ja eräitä muita vastaavia

kohta tulee ongelma saammeko enää kotimaassa valmistettuina näitä papereita jos kyseinen kankaan paperitehdas jyväskylässä todella lopettaa kuten tänään uutiset ovat viestittäneet

kuntien toimesta päätettävät yleis ja asemakaavat ovat asukkaille ja maanomistajille läheisemmin tiedostettavia kuin etäisemmiltä tuntuvat maakuntakaavat

samoin sahat kokevat ongelmia puutavaran saannissa ja useitten paikkakuntien kaukolämpövoimalat ovat sahan yhteydessä ja tukeutuvat sahojen sivutuotteisiin

kuitenkin myös maakuntakaavat koskettavat ohjaavalla vaikutuksellaan varsin merkittävästi kaikkia niitä maanomistajia joitten maa alueita on kyseisillä kaavoitettavilla alueilla

tämä kysymys mikä liittyy käsiteltävänä olevaan aloitteeseen on ollut pitkään esillä

meillä viime sotien veteraanitunnuksia myönnettäessä on haluttu tehdä täsmällistä ja tarkkaa työtä mutta tästä huolimatta on ilmeistä että eri syistä on joukko henkilöitä jotka kokevat että heille tulisi myöntää kyseinen tunnus ja siihen liittyvät etuudet

arvoisa puhemies

pulliainen sanoi aivan asian ytimeen

erityisesti monet vaikeat kelirikkokeväät syksyt osin myöskin talvet leudoista säistä johtuen raskaitten kuljetusten kanssa ovat merkinneet sitä että tiet ovat kärsineet

julkiset kuulutukset paikkakunnalla leviävässä lehdessä kuntien tauluilla tai nyt internetissä eivät välttämättä voi riittävästi tavoittaa kaikkia maanomistajia

minä toivon että kenenkään viime sodissa mukana olleen tai sellaisen joka tuntee olleensa niissä mukana ei tarvitsisi jäädä siihen epätietoisuuteen onko hän ansainnut tämän veteraanitunnuksen

arvoisa puhemies

ja kun useamman vuoden ajan on jouduttu tinkimään kustannussyistä niistäkin välttämättömistä kunnostuksista joita olisi tullut tehdä niin todella voidaan sanoa että tämä on tervetullut laki jolla voidaan auttaa toivon mukaan niitä kaikkein kipeimmin kunnostusta tarvitsevia yksityisteitä

jos on eri syitä vaatimattomuus tai joku muu että sitä ei ole anottu tai sitten asiakirjoja on kadonnut niin kuin on hyvin ilmeistä että ei ole mikään ihme että niitä on voinut myöskin kadota on ihme että sodan aikana asiakirjoja on voitu silläkin tarkkuudella laatia ja ylläpitää

hyvä ratkaisu on vaarassa menettää tehoaan ensi vuoden alusta reilun kahden kuukauden kuluttua jolloinka veronhuojennus puolittuu

samoin liikennettä pitää olla myös seutukunnilla ja niitten kuntien ja alueiden välillä jotka ovat seutukunnilla ja tämän vuoksi vielä alleviivaan linja autoliikenteen merkitystä maaseudulla

näkisinkin että virallinen kirjeellinen tiedonanto kaavoitukseen ryhtymisestä jokaiselle maanomistajalle erikseen turvaisi oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti vuorovaikutuksen sekä vaikuttamisen mahdollisuudet kaavojen valmistelussa

arvoisa puhemies

haluan ilmeisesti näiden valtiopäivien viimeisimmässä puheenvuorossani korostaa suomalaisen puurakentamisen merkitystä

niin ei mikään ihme olisi kuin on tehty minä toivon että tässä asiassa valiokunnassa ja jatkokäsittelyissä asia selvitettäisiin niin että kaikki ne joilla on oikeus saada veteraanitunnus ja sen edellyttämiä etuuksia voisivat veteraanitunnuksen myöskin saadaan yleensä kellekään epätietoisuutta

se on luontainen materiaali se on erittäin ekologinen ja sitoo hiiltä ja toivon että näillä ilmastokysymyksillä ei vaikeutettaisi vaan edistettäisiin puurakentamista

ennen kaikkea tämä torjuisi myönteisellä tavalla ennakkoluuloja varjelisi väärinkäsityksiltä estäisi todennäköisesti myös monia valituksia jotka saattavat pitkittää kaavojen toteutumista ja nimenomaan vuorovaikutus voisi toteutua jossa erilaiset toivomukset tulisivat valmisteluvaiheissa parhaimmilla tavoilla kaavan laatijoitten tietoon

näin ollen pelkään hyvinkin vahvasti sitä että puukaupat saattavat kokea häiriötilanteen joka merkitsee kauppojen heikentymistä vähentymistä pahimmillaan jopa loppumista tulevan vuoden alussa

jos me menetämme perheyrityspohjaisen linja autoliikenteen silloin meillä tapahtuu jotain sellaista missä menetämme jotain ainutlaatuista koko maailmassa

meillähän suomessa linja autoyrittäjät ovat perheyrityksiä ja ainakaan minulla ei ole tiedossa että missään muualla olisi näin erinomaisen hyvällä tavalla linja autoliikenne rakenteellisesti järjestetty kuin se on suomessa pääosin yksityisyrittäjien toimesta

tähän mielestäni ei olisi missään tapauksessa varaa sillä orastavia merkkejä huonojen uutisten rinnalla on ollut puuta jalostavan teollisuuden osalta myös havaittavissa

toivon että nimenomaan puurakentamisen edistämiseen myös kerrostaloissa ja julkisissa rakennuksissa kiinnitet täisiin entistä enemmän huomiota

arvoisa puhemies

toivottavasti tämä uusi innovatiivinen jäätä särkevä ja jäissä kulkeva kuljetuskalusto tekee tulevaisuuden suomeen niin kuin asiantuntijat ovat muun muassa liikenne ja viestintävaliokunnalle asiasta kertoneet

näitä orastavia toivon merkkejä ei saisi halla viedä

arvoisa puhemies

tämäkin on yksi näkökohta miksi yleiselle liikenteelle tulee osoittaa riittävät toimintaedellytykset jotta ne palvelut joita julkiselta liikenteeltä kansalaiset odottavat ovat tarjolla

näin ollen toivon että tämä viime vuonna hyväksytty puun myyntiveroratkaisu saisi jatkoa niin kauan että suomi on päässyt tästä lamasta normaalimpaan elämäntilanteeseen

kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin että alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta

näkisin että meidän pitää raskasta liikennettä ohjata maanteiltä myös muille kuljetusmuodoille ja selvittää ne mahdollisuudet mitä suomen vesitiet voivat koko

arvoisa puhemies

on välttämätöntä että meillä lääkkeitä huoltovarmuuden tähden varastoidaan

on muistettava että vaikka on ajatuksia että sitten kun tarvitaan voidaan jotain tehdä tai saada ulkomailta niin nämä ovat helposti toiveajatteluja riippuen tilanteesta